on luultavaa että eu ei ole vielä valmis täyteen integraatioon metsäpolitiikan alalla vaan päätösvalta tulee toistaiseksi pitää omalla kansallisella tasolla

ja olemme valiokunnassa kuulleet hurjimpiakin lukuja ja siinä mielessä toivotaan että tämä tervehdyttää sitä toimijoiden kaikenpuolista tasavertaisuutta markkinoilla

arvoisa herra puhemies

monimuotoisen metsäluonnon suojelu on mahdollista yhdistää paikallisten asukkaiden oikeuteen hyödyntää metsää heidän lähtökohtanaan kun on ymmärrettävä että keinovalikoimat ovat oikeat

tämä ei edellytä poliisien lisäresursseja

me ymmärrämme sen että jos promillerajaa lasketaan valvontatilanteissa nykykapasiteetilla poliisin toimintaedellytykset tietysti keskittyvät silloin aina yksittäisiin tapauksiin ja silloin tämä muu vesiliikenteen valvonta tietysti aina pysähtyy siihen hetkeen jolloin se tarkoittaisi tietysti että resursseja pitäisi olla jotta tämä nykyinen taso voitaisiin säilyttää

edustaja niikko rumana asiana voin teille kertoa että jos työmarkkinat tuolla filosofialla vapautettaisiin että voitaisiin palkoilla ruveta kilpailemaan niin rakennusliiton taholta on annettu ymmärtää että mikäli näin tapahtuisi että palkoilla voidaan kilpailla ei olisi alalla yhtään suomalaista työntekijää

asiakkaan kannalta bonusjärjestelmä ei tuo päivittäistavarakaupassa säästöä koska järjestelmän ylläpito maksaa monille kauppiaille monin verroin

tasapainoinen luonnon kanssa eläminen ja sen hyödyntäminen eivät sulje toisiaan pois tai uhkaa monimuotoisuutta sillä viime kädessä arvoisa herra puhemies luontoa ei pidä suojella ihmiseltä vaan ihmisille

arvoisa herra puhemies

on todella tärkeätä että nyt pystyttäisiin nopeasti reagoimaan siihen ja tuomaan erilaisia verotuksellisia elementtejä ja houkuttimia niin että suomessa investoivat yritykset saisivat ehkäpä investointia vastaavan summan palauttaa kotiuttaa sitten voitonjakohetkellä matalammalla verotuksella

jos me lähdemme palkkakilpailuun niin että paikallinen sopiminen mahdollistaa sen että ihmisten palkoista voidaan sopia niin yritykset lähtevät kilpailemaan keskenään siitä ja kuka halvimmalla tekee se tekee työt

nyt on tehtävä jotakin ja toivoisinkin ja olisin toivonut että enemmän oltaisiin uskallettu ottaa myös kansallisesti vastuuta koska ilmasto ja energiapolitiikka joko mahdollistaa teollisuuspolitiikkaa ja suomalaista teollisuutta tässä maassa tahi ei

se että edustaja niikko sanoo että hallituspuolueet ovat tyytymättömiä tähän lakiesitykseen on hieman yksipuolinen tulkinta sillä me olemme pääsääntöisesti tyytyväisiä että vesiliikennettä edelleen tehdään turvallisemmaksi

erityisen tärkeätä olisi että tässä hetkessä listautumattomat yritykset voisivat mennä pörssin kevyemmälle first north listalle ja voisivat silti pitää tämän listautumattoman yrityksen verotuspohjan ja kohtelun

me haluamme vaan tässä salissa vieläkin enemmän kehittää turvallisuutta

se ei olisi nyt keneltäkään pois se olisi tällä hetkellä niitä mahdollisia kasvuyrityksiä mukaan sinne saamaan ulkopuolista rahoitusta

se on meillä jokaisella aivan varmasti ykkösasiana että me voimme olla uusiutuvan energian uu den cleantech teknologian synnyttäjämaa mikä myös tuo uutta teollisuutta ja sitä kautta mahdollistaa vientiteollisuuden kasvun

pääministerin sijainen timo soini oletteko kanssani samaa mieltä että suomalaiselle työmiehelle ja rakennustyömiehelle pitää luoda mahdollisuudet tehtä töitä tässä maassa

olisi tärkeätä että meillä kansallisesti ymmärrettäisiin että valtio kunnat maakunnat tekisivät sellaisia ratkaisuja että tähän maahan syntyisi referenssilaitoksia ja otettaisiin vielä uskaliaampia askeleita siihen että me pystyisimme käyttämään innovaatiotukia näitten laitosten synnyttämiseen sitä kautta tulisi osaamisen kehittymistä meidän teollisuudessa ja siitä saatava uusi vientituote

tässä edustaja mustajärvi jo toikin esille sen että nyt pitäisi järjestäytyä niin että niiden kuntien joihin kansallispuisto rajoittuu ihmisillä jotka haluavat metsästystä harrastaa olisi oikeus

tämä kolmansiin osapuoliin ulottuva alennusten ja kuponkien ulottaminen ei tunnu terveelle

ja toki tähän liittyy myös verotuksellisia epäkohtia kun yritysten bonuskortteja käyttävät yksittäiset henkilöt

on hyvä että neuvotteluosapuolena on paikallinen metsästysseura joka voisi hallinnoida sitä tapahtuvaa metsästystä antaa ne luvat näille vieraslajeille sekä hirvieläimille

nyt erittäin tarkkaan kannattaa eduskunnassa katsoa tämä kortti että muodostettaisiin tämä nyt koska kansallispuistojen kehittymiselle pohjois suomessa on tullut esteeksi metsästysoikeuden menettäminen ja paikalliset asukkaat vastustavat kansallispuiston asettamista

mutta nyt on tärkeätä että tämä laajempi metsästysoikeus tulisi koskemaan kuntalaisia tasavertaisesti kuten pohjois suomenkin kansallispuistoissa

vaikea sektori mutta jotenkin tähän tulee jatkossa pystyä puuttumaan niin että tämmöiset karkeimmat kilpailua estävät elementit saadaan torjuttua pois

terveen kilpailun edistämisohjelma on hyvä lähtökohta mihin täytyy tuoda mukaan niin maankäyttö kaavoitus alkojen sijoittuminen ja täällä jo moneen kertaan samat asiat toistettuna

uskon että tällä lakialoitteella edistetään päivittäistavaroiden esityksellä edistetään avointa läpinäkyvämpää ja tasapuolisempaan kilpailu

ei meidän pidä jäädä odottelemaan eu tasoista säädäntöä

jos nyt oikein erään edustajan puheenvuorosta kuulsi niin oli aivan niin kuin meidän täytyisi tehdä ensin kiinan kanssa verosopimus ennen kuin me voimme omia toimiamme täällä rakentaa

arvoisa puhemies

jos nyt vedostema puhujalistan mukaan se meille kovin pitkä lista mihin tässä järjestyksessä täällä ei kovin suurempaa tarvetta debatti eikä vastauspuheenvuoroja olen minä tasapuolisempaa kilpailua suomessa

on oikein että keskustelemme täällä kehityspoliittisesta selonteosta kriittisesti ja rakentavasti ja on tärkeää että me monissa puheenvuoroissamme otamme erityisesti naisten ja tyttöjen aseman huomioon ja haluamme sitä olla edistämässä

minä toivoisinkin että ministeri voisi ajatella sitä että tämä ideologinen yksityistämisprosessi on uuvuttanut meitä ja poistanut erinäisiä palveluita

aggressiivista moraalitonta verosuunnittelua missä konsernitasolla tehdään siirtoja ja sieltä tuleva veroton tulo siirretään sen jälkeen erilaisiin holdingyhtiöihin joita tässä maankolkassakin euroopassa luxemburgin osalta kovasti hellitään

arvoisa herra puhemies

samaan uutisointiin pääministeri antoi uhkavaatimuksensa siitä että elleivät työmarkkinajärjestöt kykene työurien pidentämiseen eläkeiän nostamiseen niin hallitus kyllä sen tekee

kuinka on huolehdittu valmiuksista suoriutua työtehtävistä

sen takia tuntuukin kohtuuttomalta että kansalaisjärjestöjen leikkaukset kohdistuvat juuri sinne missä eniten pystytään tuomaan tätä työtä eteenpäin

suomen valtio maksaa nyt yrittäjille jotka vievät verorahat ulkomaille kun meidän olisi postin uudistamisprosessissa tarvinnut huomioida ennemminkin se että posti olisi ottanut näitä uusia toimintamuotoja omaksi työkseen

tämä käyttämättä jääneiden rahojen summa näin ay liikkeen silmin katsottuna näyttäytyy sille että siellä henkilöstön sisällä on joitakin asioita ja kysyisinkin onko ministeri tietoinen että temistä on ohjeistettu työpaikoilla suoritusten arviointeja

vapaavuori edustaja vapaavuori aikanaan nykyinen ministeri vetosi työmarkkinaosapuoliin sairauspäiväkarenssin puolesta eli poistamme sairausajan karenssin

arvoisa herra puhemies

mutta en voi olla kiittämättä edustajia paloniemi ja andersson jotka nostivat verovälttelyn ja sitten finnfundin toiminnan tiettyjä osia siitä että onko kaikki niin kuin pitäisi

nyt minä haastan ministeriä siihen että olisiko nyt syytä tarkastella uudelleen sitä voimmeko pysäyttää tämän prosessin jolloin valtion budjetista meneviä varoja me haemme passimme ajokortteja me teemme siellä vaikka mitä

meillä on säätiöistä valitettavasti muodostunut negatiivinen kuva enkä nyt malta olla sanomatta etteikö se ulottuisi aina politiikkaan asti jos muistamme vaikkapa nuorisosäätiön tapahtumat

mutta täytyy todeta että en nyt sotkeennu tähän tematiikkaan että mitä ja kuka on mitenkään lopettamassa mutta toki ei voi olla sanomatta sitä että tietyillä rahoituspäätöksillä on ollut vaikutusta siihen että savonlinnassa on ryhdytty tällaisiin toimenpiteisiin

ministeri vapaavuori tullessaan toimeen kertoi että tarvitaan uusia radikaaleja toimenpiteitä ja rakenteiden muutoksia myös työmarkkinajärjestöille

on paljon muitakin säätiöitä joissa itsekontrolli on pettänyt ja puuttunut itsekontrolli on luistattanut moraalia ja laventanut käsitystä siitä mitkä ovat säätiölle eettisesti oikeita toimintamuotoja

koulutuksen osalta siellä olevien nuorten miesten koulutuksen taso on yksi ehkä parhaiten menestyviä tarinoita jos me jatkossa pystymme saamaan koulutuksen tasoa niitten nuorten miesten osalle jotta me voimme kytkeä heidät sinne omaan maahansa tuottamaan hyvinvointia etteivät he lähde pakolaisiksi jolloin heistä voisi sitä kautta tulla meille se uhka mitä me euroopassa pelkäämme

jos tehtävien vaatimustaso on selvästi noussut suoritustasoa uudessa tehtävässä ei tule ylittää toimiston keskimääräisestä

ekn häkämies halusi kaksi tuntia lisää viikoittaiseen työaikaan

arvoisa puhemies

eli vaikka työtehtävät olisivat nousseet silti sen kyvykkään virkailijan omaa palkkaa ei saa nostaa eikä suoristuspisteitä yli toimiston keskiarvon

ministeri orpo olette suuren asian edessä kun joudutte perustelemaan kuinka tämä kaikki voidaan toteuttaa niin että kansalaisten turvallisuudentunne voi vielä säilyä

kun hallitus tekee liikennepoliittista selontekoa tilanteessa jossa juustohöylälle lähes nauretaan vesurilla karsitaan ja muutama nykii jo moottorisahaa käyntiin saadakseen valtiontalouden tasapainoon täytyy todeta että tilanne huomioiden sixpack hallitus näytti epäilijöille omaavansa treenatut vatsalihakset

mutta lähinnä edustaja lauslahdelle haluan sanoa että yleensä markkinointi on sellaista että sinulla on tuote joka hinnoitellaan ja sitten sitä ruvetaan markkinoimaan

kysyisin arvon ministereiltä

on hyvä että tämmöistä valvontaa nyt tulee koska niin kuin edustaja rossi mainitsi suuri osa säätiöistä toimii erittäin korkealla eettisellä pohjalla ja niillä on erittäin hyvä ajatusmaailma

onko hallituksella se käsitys että työajan pidentämisellä ja palkanalennuksilla olisi voitu ehkäistä nyt käynnissä olevat pankkien ja yksityisten sektorien irtisanomiset

satakuntalaisena totta kai huolettaa se että meillä poliisien yksiköitä lakkautetaan niin huittisissa kuin eurassakin ne ovat tässä poliisihallinnon selvityksessä mukana

minä toivoisin että kuulisin joltakin mitä täällä nyt tapahtuu koko henkilöstössä

ja jotta voidaan olla varmoja että meillä on sellainen tuote niin kyllä sen kysynnän ja tarjonnan osalta pitäisi olla selvä näkemys siitä missä me olemme kilpailukykyisiä tämän korkeakouluopetuksemme kanssa ja millekä asiakasryhmälle me voimme tätä markkinoida

mutta heti jos on mahdollista että eksytään sille tielle että sillä hyödytetään säätiössä toimivien henkilöiden ehkä omaa sisäpiiriä jolloin veroja kierretään eli se on vain taloudellinen instrumentti omaisuusmassan kokoamiseen oma toimintatavoite hämärtyy ja se on vain pääoman keräämistä niin silloin ollaan tavallaan siinä moraalivajeessa jolloin pitäisi uskaltaa avata

kun tällä hetkellä koululukukaudet ovat alkaneet ja keskusteluun ovat nousseet vahvasti esille yksittäisten rehtorien toimet kouluissa häiriöttömän opetuksen mahdollistamiseksi ja oppilaiden käyttäytymisen parantamiseksi niin keskustelua käydään monesti rajoituksista rangaistuksista

me olemme maakunta missä ollaan oltu avosylin ottamassa vastaan maahanmuuttajia mutta me tiedämme että näissä kohteissa kuitenkin on poliisillakin erilaisia toimia

työ tehtiin poikkeuksellisen avoimesti mikä mahdollisti yhdessä sovittujen liikennepoliittisten tavoitteiden realistisen suunnittelun eli köyhyyden eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen julkisen talouden tasapainottamisen kestävän talouskasvun työllisyyden ja erityisesti kilpailukyvyn vahvistamisen

me olemme maakuntana liikenneristeyksessä siellä huittisissa missä on erittäin risteävä liikenne ja jos siltä alueelta missä on risteävää toimintaa jo muutoinkin poliisien näkyvyyttä ja poliisien puuttumista ehkäistään sillä että alueelta viedään poliisipartioita kuinka voi turvallisuuden ja turvallisuudentunteen pitää samalla tasolla kuin millä ne tällä hetkellä ovat

en usko todellakaan että kiinalainen miljonääriperheen lapsi suuntautuu suomalaiseen yliopistoon

arvoisa rouva puhemies

tämäkin tavallaan liittyy siihen että ehkä opettajien puuttumattomuus tai viestin meneminen läpi perille asti ei ole kohdentunut sosiaaliviranomaisille

toivottavasti tämmöinen ulkopuolinen tarkastelu tuottaa sitä korkeampaa moraalia näissä säätiöissä joita tällä hetkellä suomessa on paljon

hänelle varmasti on tarjolla joitakin houkuttelevampia vaihtoehtoja ehkä atlantin toisella puolella mihinkä halutaan sijoittautua ennemmin kuin tulla suomeen pieneen kulttuuriin pieneen markkina alueeseen

arvoisa herra puhemies

suomen olosuhteet eli vähäinen väestö suurella alueella ja vuodenaikojen vaihtelut asettavat omat haasteensa niin henkilö kuin tavarakuljetuksille

kysynkin ministeriltä olisiko nyt aihetta kun kaikkea uudistusta tehdään ja pohditaan että ensinnäkin kouluissa opettajille tulisi mahdollisuus turvata oppimiseen häiriötön ympäristö mutta samalla myös sosiaalitoimen ja opetuksen välille selkeästi parempi tiiviimpi yhteistyö

haluaisin tavallaan nyt pikkuisen haastaa ministeriä siitä onko vastentahtoinen henkilö vaikka olisi kuinka hyvä työssään kuitenkaan paras mahdollinen ratkaisu

minä toivon ministeri haavistolta jämäkkiä otteita sen suuntaisesti että kaikki valtion omistusohjauksessa olevat yhtiöt käyvät kaikki työsopimusasiansa läpi

sen takia olisi erityisen tärkeää että me huolehdimme siitä että me voimme saada yleensä kansainvälisiä kyvykkäitä opiskelijoita tänne ja juurruttaa heitä tänne meidän elinkeinoelämämme hyödyksi

arvoisa herra puhemies

en voinut olla tarttumatta edustaja mattilan esille tuomaan seikkaan joka on todellakin tärkeä

tulevaisuuden kannalta tärkeitä liikenteen haasteita ovat jatkuva kustannusten nousu öljyriippuvuus ja liikenteen osuus kasvihuonepäästöistä

on itsestään selvää että tasa arvoisen oppimisen edellytykset peruskoulussa tarvitsevat nyt uudistuksia niin että me voimme kaikissa sosiaaliluokissa ja kaikille pienille kansalaisillemme turvata yhdenmukaiset oikeudet menestyä jatkossa peruskoulun haastavassa maailmassa

siinä mielessä pyydän kyllä että harkitaan todella vakavasti kuten tässä jo edellisessä puheenvuorossa tuli esille että vapaaehtoisuuteen pohjautuva on kuitenkin se oman tahdon ilmaisu siitä mitä halutaan

se on oikein koska me olemme rauhan suurvalta ja samalla kertaa meidän on pakko varautua siihen että me myös sitten menetämme suuremmassa määrin omaan väkilukuumme nähden niitä rauhanturvaajia

täällä aiemmin on puhuttu alkon osa aikaisista työntekijöistä

me emme voi saada niitä rahalla tänne tulijoita niin että olisimme niin kilpailukykyinen maa kansainvälisessä yliopistomaailmassa

ja nyt tavallaan tuon lisäksi mitä mattila tuossa esille toi kysyisinkin ministeriltä

näihin haasteisiin selonteossa on kyetty vastaamaan kohtuudella kun tiedetään ettei jaossa ole ylimääräisiä miljardeja

olisiko mahdollista että kartoitettaisiin jo tässä vaiheessa kun pilotteja tehdään että on verrokkialueita on verrokkikuntia joihin nämä tietyt tulokset siitä kokeilusta voitaisiin heti ottaa käytäntöön ilman että odotetaan kahden vuoden loppuraporttia

toki tässä on kysymysmerkkejä joita varmasti tulee jatkokäsittelyssä ja valiokunnan ruodinnassa ottaa esille esimerkiksi se onko perhepäivähoidossa mahdollista suoriutua varhaiskasvatuksen opetuksellisista haasteista ettei käy niin että näistä perhepäivähoidon ohjaajista tuleekin vain kuljettajia jotka kuljettavat sitten sinne päiväkoteihin näitä lapsia oppimaan mikä rikkoo sen perheen

pakolla emme ole koskaan saaneet hyvää aikaiseksi enkä usko että tässäkään ratkaisussa voitaisiin suomalaista miestä naista joka maanpuolustukseen osallistuu pakottaa osallistumaan jonkun toisen maan tai eun alueella oleviin toimenpiteisiin jos hän ei itse vakaumuksensa tai suomalaisuuden näkökulmasta sitä halua

arvoisa puheenjohtaja

tämä kysymys millä tavoin on erittäin tärkeä kun meillä on tietysti työnantajavastuut meillä on aktiivista vapaaehtoisuutta me olemme lisäämässä myös eun kanssa tehtyjen sotilashankkeiden kanssa sitä että meillä on niitä ihmisiä jotka tässä rauhantilanteessa osallistuvat sotilaalliseen toimintaan

metsähallitus perustelee sitä hankintalain mukaisilla toimilla mutta ehdottomasti meidän omissa toimielimissä finnveran rahoittamilla työmailla työskentelee yrityksissä ihmisiä jotka eivät saa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja

hallitus on linjannut kymmenvuotiseen kehittämisohjelmaansa kolme keskeistä hanketta eli pisara radan toteuttamisen helsinkiriihimäki radan toisen vaiheen luumäkiimatra kaksoisraiteen sekä yhteyden parantamisen imatralta venäjälle

mutta toisaalta haluan vaan terveisinä valmisteluun sanoa että on kunnioitettava perusperiaatteita

ne kaikki positiiviset asiat joita kokeilun myötä syntyy niissä suomalaisissa erilaisissa verrokkikunnissa jotka ovat tämän pilottikunnan kanssa samanlaisessa asemassa voitaisiin hyödyntää nopeammassa tempossa odottamatta loppuraporttia ja sitä kautta edistää näitten hyvien käytänteiden nopeuttamista ja voimaan saattamista

kyllä demokratiaan kuuluu se että äänestäjän pitää pystyä kohdentamaan oma äänensä puolueelle mutta kyllä eduskuntavaaleissa täytyy olla mahdollista että myös henkilölle kohdennetaan ääni ja äänestäjä voi siinä vaiheessa tietää ketä hän on äänestänyt millekä puolueelle ääni menee

luovista aloista oli kirjaus myös kataisen hallitusohjelmassa tosi kevyesti

se että meillä on sotilaallista ja sotilasvoimien toimintaa myös muuta kuin ykn rauhanturvajoukoissa ja niin edelleen

aiemmilla hallituksilla on ollut tapana syödä seuraavan hallituksen eväät ymmärrettävää kun on ajateltu vain poliittista kannatusta

ensimmäinen voisiko sanoa luoville aloille kohdistettu toimenpide oli oppilaspaikkojen leikkaaminen joka tietysti osaltaan on ollut varmasti järkevää ja perusteltua

arvoisa rouva puhemies

ymmärrän kyllä edustaja kärnän esille tuoman tätä lakia yltiöpäisesti puolustavan näkemyksen mutta toivoisin että voisitte tutustua eri valiokunnille annettuihin lausuntoihin missä juuri kumotaan nämä teidän väittämänne

kyllä olen sitä mieltä että nekin jotka osa aikaisesti ovat perhepäivähoidossa saavat sen samanlaisen turvan ja sylin kuin kaikki muutkin

jos meillä tehdään alueellisia yhdistämisiä niin hallitusohjelmassa oleva kirjaus on kuitenkin siltä osin parempi että siinä yhdistetään siinä ei olla jakamassa

mutta olisi tärkeää että valtiovalta näiden oppilaitosten kanssa jotka ovat tänä päivänä olemassa pystyisi ohjaamaan luovien alojen toimijoiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä tiiviimmäksi luomaan näille oppijoille kasvuympäristöä missä on se luovuus ja missä on valmiit välineet luovuuksille tai sitten niin että meillä avataan välineitä eri verkkopalvelutuottajien keskuudessa sille alalle haluaville opiskelijoille niin että he saavat niitä välineistöjä käyttöönsä ja edelleen voivat kehittää sitä omaa luovuuttaan

arvoisa herra puhemies

edustaja sarkkinen toi erittäin perustellusti esille mitä valiokunnissa ovat asiantuntijat tästä asiasta sanoneet ja siksi minä pidän kohtuuttomana ja vastuuttomana sitä että edustaja viljelee täällä opposition lausumista virheellistä tietoa jolle ei ole perusteita

jääskeläiselle haluan vastata lännen ongelmista että jos todellakin satakuntaa olisi lähdetty jakamaan sekä turkuun että pirkanmaahan niin se olisi tuonut yhden maakunnan alueelle nopeasti ja suuremmin laskematta varmasti tuommoisen neljän kansanedustajan vajeen sille henkilömäärälle mikä siellä satakunnan maakunnan sisällä asuu

tuotteita myydään ravintoloissa kuin myös se että on niitä kuukausittain tuojia ja tähän nyt päästään jollakin lailla tarttumaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

satakuntalainen kansanedustaja puhuu satakunnasta ja haluaa tiedustella

onko taloudellisia resursseja varattu siihen että se työryhmä joka rupeaa katsomaan kuinka tätä kannanhoitosuunnitelmaa voidaan uudistaa voisi toimia nopeammin kuin mitä ministeri ensimetreillä sanoi että vasta ensi kesäksi se valmistuisi

se on edustajan omaa tulkintaa

kyseessä on maakunnallisesti tärkeä hanke joka on odottanut toteuttamistaan jo liiankin pitkään

mikä se verotuksen kokonaishyöty on jos meillä palvelut heikkenevät ja toisaalta meillä viedään jonkun elinkeinotoimen harjoittajalta leipää

tuo liikenneturmia liikaa aiheuttanut valtavia ja rannikon elinkeinoelämän kannalta tärkeän väylähankkeen aloittaminen tuolla liikenneturmia liikaa aiheuttaneella valtatiellä osoittaa hallitukselta ja selonteolta vastuullista liikennepolitiikkaa